kuten ed

vistbacka totesi niin varmasti sietää hiukan raaputtaa syvemmältä tätä yhteyttä sveitsiläiseen rokotteen valmistajaan

arhinmäki on tehnyt toimenpidealoitteen yleensäkin rokotuksen valmistamisen tarkastelusta suomessa sen uudelleen aloittamisesta ja myöskin tuosta pohjoismaisesta yhteistyöstä

yritän vastata ed

tämä kuolemansyyn selvittäminen oikeuslääketieteen obduktio on perinteisesti ollut ongelmallista

euroopan valtiot eun jäsenvaltiot kunnostautuivat tämän keskinäisen ahneuden osoittamisessa nimenomaan niin että kaikki maat hakivat itselleen edullisia päästösopimuksia nimenomaan ilmaisia päästöyksiköitä suomi metsäteollisuudelle saksa erityisesti metalliteollisuus ja kemikaalipuolelle ja niin edelleen

niin kuin valiokunnan kannanotossakin todetaan oikeuslääketieteen erikoislääkäreitä on sinänsä vähän työ on kuormittavaa on paljon obduktioita eli näitä ruumiinavauksia

arvoisa herra puhemies

mutta sitten tämä valtion vastuu sanotaan nyt lainsäätäjän tässä tapauksessa sitten jäätteenmäen hallituksen tai kenen piikissä se asetus onkaan

siinä on tämä ympäristönsuojeluun liittyvä osa ja sitten siinä on tämä nimenomaan luontoon ja luonnonvaraan eli luontovahinkoihin liittyvä osa

siinä asetuksessa sellaisenaan ja sen tukena olevassa ympäristönsuojelulaissa ei ole sellaista pykälää taikka kohtaa joka velvoittaisi esimerkiksi sellaiseen tyypilliseen mummonmökkiin jossa on ulkohuussi ja jossa ehkä vesi tulee sisään ja menee putkesta ulos tekemään minkäänlaisia raskaita investointeja ei todellakaan

keskityn arvoisa puhemies nyt tähän luontovahinkopuoleen koska se tuli ensimmäisessä käsittelyssä hiukan kevyesti käsitellyksi kevyemmin kuin ehkä olisi aiheellista ollut

tämä kysymys siitä miten hitaasti saadaan kuolintodistukset on ollut jo vuosia ehkä jo vuosikymmeniä ongelma ja se on viive jota pitäisi pystyä lyhentämään

se voi olla muutakin kuin suoraan perinteistä lääketieteellistä tutkimusta myös ravintotieteellinen tutkimus liittyy tähän

meidän tulisi kohdistaa verohelpotukset niille ihmisille jotka eivät käytä näin saatuja lisätuloja turhakkeisiin eli pienituloisille ihmisille erityisesti ja keskituloisille sitten seuraavaksi

tässä todetaan että hautausluvat on saatu ajoissa ja niiden saanti ei ole ehkä hautaamista hidastanut mutta tuo diagnoosi ja kuolinsyy on jäänyt monesti todella kuukausien päähän voi sanoa että jopa ihan vuoden tasolla ovat nämä aikajaksot kuinka kauan joudutaan odottamaan että päästäisiin siihen diagnoosiin

tässä mietinnössä valiokunnan kannanotoissa viitataan myös siihen että lääkäri tai hammaslääkäri olisi tällaisen tutkimuksen vastuuhenkilönä ehdottomasti ainoastaan silloin kun asia on kliinisen lääketutkimuksen piirissä

suomessa on miljoona tulonsaajaa joita valtionverotuksen helpottaminen ei lainkaan koske

arvoisa puhemies

se on hyvin muotoiltu

nämä ovat ihmisiä jotka käyttävät lisätulot nimenomaan pääosin elämiseen ja siihen että yleensä eläminen onnistuu pienituloisia eläkeläisiä työttömiä pitkäaikaissairaita kansaneläkkeellä eläviä ihmisiä

hallituksen monissa nimenomaan tänään esillä olevissa asioissa on yleensä kysymys kelan taikka sairausvakuutuksen suorittamista korvauksista

miten paljon se tuo vastuuta alueellisille ympäristökeskuksille tai ympäristöviranomaisille

tässä mielessä voidaan tietysti ymmärtää että on paljon tutkimustyyppejä joissa ei varsinaisesti tehdä kliinistä tutkimusta

se on omaisille tärkeä asia

mutta toisaalta se tekijä mikä on aikaansaanut tämän ostotapahtuman on kyllä se ed

haluaisin vain tässä todeta että vastaavan henkilön olisi mielestäni oltava lääkäri tai hammaslääkäri silloin kun tehdään yleensä kliinistä tutkimusta jossa on potilas mukana ihminen siis siinä kohteena vaikka se luonteeltaan olisi sitten muuta kuin perinteistä lääketieteellistä tutkimusta

huolimatta siitä etten ole allekirjoittanut tätä välikysymystä totean että kyllä se kuuluu tällekin hallitukselle nimenomaan sen asetuksen toimeenpaneminen

siellä on paljon myös nuorempia ihmisiä muun muassa mielenterveyspotilaita joilla on varhaisesta eläköitymisestä johtuva vaikea taloudellinen tilanne

itse olen myös tämän lakialoitteen allekirjoittanut

nyt työterveyshuoltohan on hyvin pitkälti yhteiskunnan rahoittamaa ja se on tarjonnut myös yksityisille terveysyrityksille melkoisen mahdollisuuden

mutta joka tapauksessa se halu myydä se tuote koska siitä saa sitten kuitenkin sen voiton on ollut se ongelma

tietenkään ei hallituskaan niin sokea ole ettei se yritä mutta sen yritys on ollut kyllä vahvasti puutteellista

myöskin kunnat ovat pystyneet lisäämään työterveytensä laatua ja määrää tällä valtion rahoituksella

sellaisia miehiä ainakin tiedän noin ammatinkin kannalta jotka ovat pyrkineet työkyvyttömyyseläkkeelle mutta ovat saaneet ainoastaan kansaneläkkeen eivät työeläkettä

miksi se on kerätty liitteen kaksi lajeihin jokihelmisimpukka vuollejokisimpukka meriuposkuoriainen saimaannorppa ja notkea näkinruoho ovat hallituksen esityksen mukaan sellaisia lajeja joita tämä luontovahinko saattaisi koskea

on paikkoja joissa ei ole tarvetta mihinkään kalliisiin toimenpiteisiin ja asiat hoituvat halvemmalla

totean vain että meillä kaikki asiantuntijat ovat todenneet että ne keinot joita nyt on käytetty lainsäädäntö ja muut budjetissa eivät ole riittäviä

nyt

karimäki jo totesi tässä viitataan myös muiden elinkeinojen mahdollisuuteen muiden ammattien harjoittamiseen jotta päästäisiin tästä epäeettisestä tavasta pitää eläimiä häkeissä ja käyttää erilaisia lähellä kidutusta ja eläinrääkkäystä olevia keinoja näiden eläinten lopettamiseen ylläpitämiseen ja myöskin lisääntymiseen

se ehkä on hyvä jos mahdollista korjata koska ilmeisesti oikolukuohjelma ei ole tuota huomannut

eduskunta on hyvä

mikkelin suunnalla niissä kunnissa tämän asetuksen toteuttaminen on jo vuosia sitten ollut esillä myönteisessä mielessä ja siellä nimenomaan on toteutettu se niin että kiinteistökohtaisesti on asiat selvitetty

kysymysten käsittelyssä se on päätynyt alitukyvykseen se pulpahti

saimaannorppa on nyt vahvasti ollut viime aikoina esillä tämä nimenomaan meidän suomalaisten vastuulla oleva hylje jonka sukupuuttoon kuoleminen on jatkuvasti uhkana

eduskunta pysyy ensimmäisen käsittelyn tekemässä päätöksessä vartioitteisissä ja hylkäämisestä tänään laitinen toinen käsittely on päättynyt

tämä lähtökohta ennalta ehkäisevästä työterveyshuollosta on tietysti erittäin myönteinen

asia on loppuunkäsitelty tai en osaa sanoa

sillä tavalla voidaan estää tuki ja liikuntaelinten sairauksien kehittyminen muun muassa selkärangan kulumisten välilevykulumisten ja niin edelleen

peruskysymys vesistönsuojelu on tärkeä asia

ympäristövaliokunnassa käytiin kyllä läpi nämä yaran ja bioetanolitehtaan kysymykset ja myöskin uudenkaupungin väylien ruoppauskysymykset ja ongelmat yvan suhteen ja muuten kyllä siellä kumoutuivat ihan asiantuntijalausuntojen pohjalta ed

saimaannorppa on laji joka kärsii erityisesti ilmastonmuutoksesta

se on tärkeätä ja sen luulisi olevan tärkeätä nimenomaan teille kansanedustajille jotka tulette sisä suomesta järvi suomesta vesistöjen ääreltä

kun puhutaan tämän toimialan jatkamisesta muualla esimerkiksi kiinassa on todettava että suomalaiset turkistuottajat rahtasivat helsinki vantaan kentältä siitoseläimiä hyvinkin kummallisella tavalla mihinkä myös eläinsuojelijat kiinnittivät huomiota kun kettuja lastattiin lentokoneisiin

eivät ne fosforit ja ylimääräiset nitraatit sieltä mihinkään häviä vaikka kasveja olisikin

sama koskee myöskin esimerkiksi neuvontaa ongelmallisen kakkostyypin diabeteksen suhteen

arvoisa herra puhemies

lisäksi positiivinen asia tässä on esimerkiksi se adressi joka tänään jätettiin tänne ritva penttisen toimesta

kannatan ed

karhun tekemää ehdotusta sekä lakiehdotusten hylkäämisen että tämän lausuman hyväksymisen osalta

siinä mielessä myös kaikki maatalouden ylimääräinen lannoitus toimimattomat kaupunkitaajamien puhdistuslaitteet ja laitteistot ja ennen muuta tämä usein mainittu meriliikenne nämä kaikki pitää saada samalla tavalla kuriin

totean myös että ympäristövaliokunta käsitteli tätä hyvin kriittisesti aivan samalla tavalla kuin liikenne ja viestintävaliokunta

valiokunnan enemmistö ei tähän kuitenkaan mennyt mutta eriävässä mielipiteessä esitetään lakiehdotuksen hylkäämistä ja myöskin merikeskuksen perustaminen viikin kampusalueelle merentutkimuslaitoksen ja ilmatieteen laitoksen yhdistäminen ympäristöministeriön alaisuuteen oli tässä eriävässä mielipiteessä esillä lausumana

jouni hiltunen on tehnyt hienon elokuvan tästä selkämeren kansallispuistosta me olemme senkin täällä eduskunnassa kansalaisinfossa nähneet

se miksi tämä on ensimmäinen merellinen kansallispuisto johtuu siitä että myös nämä merialueet siis nämä vesialueet ovat osa kansallispuistoa ja siinä on se ero aikaisempien niin sanotusti merellisten kansallispuistojen suhteen

siten että sillä voidaan puuttua ammattimaiseen kalastukseen ja sen aiheuttamaan saimaannorpan hukkumiseen siis menehtymiseen

sen allekirjoittivat myöskin valiokunnan sosialidemokraattiset vasemmistoliiton kristillisdemokraattien ja ruotsalaisen kansanpuolueen edustajat kyseessä oli siis vielä laajempi mielipide eriävän mielipiteen suhteen kuin oli liikenne ja viestintävaliokunnassa

arvoisa puhemies

tuosta valtion tuottavuusohjelmasta on nyt sanottava se että se on niin kuin autoimmuunisairaus ikään kuin reuma ja reumahan on tälle talolle tuttu

kun kansaneläkelaitoksen toimesta voisi sanoa lopetettiin reumasäätiön sairaalan toiminta ja kansaneläkelaitos taas on eduskunnan alainen niin se tuottavuusohjelma syö itse elimistöä eli valtiota

tällöin tämä on hyvin tällainen elinkeinotukeva kansallispuisto

karhu sanoi että nyt mietintövaliokunnan teksti johtaisi aivan hyvin siihen johtopäätökseen että hallituksen esitys hylätään

se heikentää palveluja se heikentää ihan järkeviä toimenpiteitä kuten se on heikentänyt esimerkiksi rikollisuuden vastaista toimintaa

näin ollen valiokunta tässä mietinnössään on viitannut siihen hyvinkin laajasti millä tavoin tämä laki voimaan tullessaan voi edistää saimaannorpan suojelua ja viittaa paikallisten ympäristökeskusten velvoittamismahdollisuuteen selvittää nimenomaan lajin esiintymispaikkoihin liittyvän ammattikalastuksen haitallisuuden tämän lajin suotuisan suojelun tason tavoitteluun

se olisi aivan looginen lopputulos

tähän ei kuitenkaan sitten menty

kysymykseen miksi ainut vastaus minkä minä voin tästä löytää on se että taustalla on tuottavuusohjelma

mitään muuta järjellistä selitystä tähän ei voi olla

tämä on hyvin epälooginen hyvin kallis sekä henkisiä että aineellisia resursseja hävittävä ratkaisu minkä nyt hallitus on esittänyt ja jälleen se esitys minkä merentutkimuslaitos teki että perustetaan suoraan merikeskus johonka yhdistetään eri toimijat ja otetaan aikalisä ja viedään se viikkiin on kestävä myös taloudellinen tutkimuksen kannalta järkevä vaihtoehto

reijonen tiedusteli tästä takausmaksusta

tässä on useampi kappale hallituksen esityksestä annetussa ympäristövaliokunnan mietinnössä joka nimenomaan käsittelee tätä problematiikkaa ja suhtautuu myönteisesti siihen että myös tätä luontovahinko osaa tässä voidaan käyttää lajin suojelemiseksi

varmasti edustajat ukkola ja reijonen molemmat ovat oikeassa siinä että ei ole mitään hokkuspokkus konsteja ja ed

näin ollen ovat tietysti ymmärrettäviä nämä helsingin sanomien galluptutkimukset siitä että ilmastonmuutoksen vastustaminen ja sen vaarallisuus on ihmisten mielipiteenä ja mielessä astumassa enemmän sivuun siitä mikä tilanne oli kolme vuotta sitten

nyt vielä tämä miljoonia maksavien laboratorioiden hajottaminen on todella kummallista

omasta mielestäni tapahtuuko se tuki mitä mä korkotukisäätely pitää saada tehokkaammaksi korkoa alemmaksi nykyisestä

se kiteytyy tähän että laboratoriot hajotetaan niin että yksi menee hakuninmaalle toinen mechelininkadulle kolmas jää dynamicumiin ja sitten vielä tapahtuu tämä fysikaalisen toiminnan irrottaminen tästä kokonaisuudesta

tietysti valtaosa kuuttien hukkumisesta tapahtuu hukkumiseen verkkoihin jotka ovat vapaa ajankalastuksen yhteydessä käytössä

vaikka se on ollut tuettu ja valtion vielä takaama tästäkään huolimatta ei ole näitä lainoja haettu taikka niitä ei ole sitten toisaalta myöskään aina saatu

kyllä meidän valtionjohdon pitää tuo asia ymmärtää ja pitää mielessä ja puhua siitä eduskunnalle

myös on pyritty vapaaehtoisiin toimenpiteisiin

siis biokemiallinen laboratorio jakautuu kolmeen osaan ja vielä fysikaalinen on sitten erikseen neljäntenä osoitteena sekä mi mitä merkitsee noin kilometrin

tämä on ollut aikamoinen ongelma mutta etenkin korjausrakentaminen on sellainen missä saadaan nopeasti volyymejä liikkeelle

ministeri sirkka liisa anttila on kutsunut kutsumenettelyllä työryhmän

toinen asia on tietysti se että meidän pitäisi katsoa aravaa uudelleen olisiko se sellainen väline jolla voitaisiin saada nopeasti ja varmasti jotakin aikaan

kilometrit tietysti merkitsevät tässä koska kysymys on siitä niin kuin muistan ensimmäisessä käsittelyssä ed

olemme vaatineet talousarviokirjaan omaa lukua siitä millä tavalla talousarviossa hillitään ilmastonmuutosta mitkä ovat ne talousarvion keinot ja siellä olevien momenttien vaikutus

pulliaisen kokemuksesta puhuneen että saadaan se kriittinen aivomassa tutkijat samaan paikkaan pohtimaan näitä asioita yhdessä ja innovoimaan niitä

huolimatta siitä että tässä tulevaisuuden selonteossa on myös melkoisia sammakoita muun muassa se että ydinvoima on päästötön energiamuoto niin totean ed

onko sitten niin että tuo yksi yksityiskohta turpeen polttaminen joka on siis hallituksen erityisessä suojelussa tekee keskustalaisen pääministerin esiintymiselle ongelman että ilmastonmuutosta taikka energiaverotusta ei tässä pääministerin puheenvuorossa ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta tuotu lainkaan esille

tämä metyleenidioksipyrovaleronin nopea käsittely on hyvä asia siitä valiokunnalle tietysti sulka hattuun

asko seljavaaralle joka on erityisesti sairaanhoidon asiantuntija ja myöskin tärkeällä paikalla valiokunnassa joka näitä asioita seuraa ja niistä päättää toteaisin sen että me nyt olemme tietysti keskustelemassa työterveyshuollosta ja tämä on positiivista minun mielestäni että on tällainen ikään kuin porkkana ennalta ehkäisevään suuntaan koska se varmasti kuten ed

näin ollen toivon arvoisa puhemies että kun tämä asia menee eteenpäin tässä käsittelyssä äänestykseen niin myöskin hallituspuolueen kansanedustajat voisivat tähän asiaan ottaa sen kannan joka pohjautuisi asiantuntijalausuntoihin joista on vielä lopuksi hyvä mainita tämä kansainvälinen korkean tason paneeli ja sen mielipide tästä asiasta

tynkkyselle monet kiitokset siitä että hän on ollut tätä tekemässä ja vetämässä koska tämä on kaikista puutteistaan huolimatta arvokas asiakirja

näitä uusia kirjainyhdistelmiä tämän mdpvn lisäksi tulee varmasti vauhdilla ja sen takia on tärkeätä että asetuksen kautta sitten näitä voidaan edelleen luokitella huumausaineiksi

kysymys turkistarhauksessa on sen tyyppisestä eläimen kohtelusta jota ei voi millään tavalla puolustella

jos tämä polku tämän tavoitteen alkuvaiheessa olisi paremmin tehty tuon edellisen strategian eli pitkän aikavälin ilmasto ja energiastrategian kautta niin tätä ei voisi sitten verrata mihinkään aku ankkaan mitä täällä tänään aikaisemmin ed

tässä mielessä tämä on oikeata nykyaikaista nopeaa tehokasta lainsäädäntöä jolla vastataan huumeiden leviämiseen ja siihen liittyvään liiketoimintaan

sellaista turkistarhauksen tasoa ei olekaan että se olisi eläimen hyvän elämän kannalta mahdollista ja sopivaa

pulliainen sanoi että se on kustannusneutraali ikään kuin tasaa kustannuksia toisaalla kun etukäteen vähennetään tätä altistumista ja sairauden kehittymistä

lajinmukainen käyttäytyminen ei onnistu ja eläin on pienessä häkissä oman elämänsä ajan ja näin ollen siinä ei ole mitään sellaista jolla me voisimme tässä elämänlaadussa päästä uudelle tasolle

tietysti on aivan oikein että myös työnantajat osallistuvat työterveyden kustannuksiin mutta myöskin koko yhteiskunta eri tavoin myös kelan eri rahastojen ja tällaisten rahavirtojen kautta jokainen suomalainen ainakin jokainen joka on työelämässä mukana

pertti virtanen omana ikään kuin asiakirjanaan puhujapöntöstä esitteli

arvoisa puhemies

täällä ed

se että sitten kiinassa tai muualla tilanne olisi vielä huonompi kuin suomessa ei tilannetta sinänsä muuta

totean että myös pääministerin puheenvuorossa oli toki hyviä kohtia mutta tähän kysymykseen saimaannorpan suojelusta kun tiedän että se on ed

työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnössä on kiinnitetty huomiota tuon jaksamisen lisäksi myös mahdollisuuteen hoitaa omaisia